poliisi tutki tapausta tappona

huhtikuun alussa tänä vuonna työ lopetettiin

se kuuluu seuraavasti

kirjaston henkilökunta neuvoi ja koulutti hakujärjestelmän käytössä eduskunta asiakkaita sekä kaikkia muita kiinnostuneita avoimissa tilaisuuksissa kansalaisinfossa

lex mallatissa ei esitetä muutoksia rangaistusasteikkoihin tai muihin rikosoikeudellisiin vanhentumistyyppeihin kuten rangaistuksen täytäntöönpano oikeuteen

avoimia koulutuksia tarjottiin muun muassa säädöslähteistä eu asioiden käsittelystä suomessa ja lainsäädäntöprosessin tiedonlähteistä

mikään ei luonnollisesti estä lakivaliokuntaa halutessaan tarkastelemasta myös muiden rikosten syyteaikojen vanhentumisaikoja

kirjaston tietopalvelu tekee tietotukiyhteistyötä valtioneuvoston hallintoyksikön kanssa avustaen ministeriöiden säädösvalmistelua taustoittavilla tiedonhauilla

lainaus neuvonta sekä tietopalvelun lisäksi kirjaston tietoasiantuntijat toimittavat tietopaketteja ajankohtaisista lainsäädäntöhankkeista sekä yhteiskunnallisista ja historiallisista aiheista

arvoisa herra puhemies

ainakin itse olen kuullut ja myös kokoomus kentän ääntä

se ei ole missään mielessä sellainen että se kannustaisi olisi kannustava palvelisi sitä tavoitetta että suomesta tulee maailman osaavin kansa

powerpoint esitykset raportit sosiaalinen media ja sähköpostit eivät voi korvata sitä kokonaiskuvaa maailmasta kulttuureista ja historiasta jonka kirjallisuus tarjoaa

eduskunnan kirjaston arvopohja ja toiminta vahvistavat demokratiaa sananvapautta luotettavan tiedon saavutettavuutta vapaata lehdistöä sekä rakentavaa kansalaiskeskustelua ja vaikuttamista

lukeminen edistää keskittymiskykyä ja oppimista

joskus on myös tehtävä vertailua onko kirjastojen turvaaminen tärkeämpää kuin esimerkiksi oppivelvollisuusiän pidentäminen vuodella

arvoisa herra puhemies

eduskunta edellyttää että hallitus selvittää lainsäädännölliset esteet koulutuksen viennin edistämiseksi esimerkiksi niin että erotetaan normaalina opetuksena tarjottava tutkintokoulutus ja koulutuksen vientinä toteutettava tutkintokoulutus selvästi toisistaan

tutkintoon johtava koulutus perusasteella toisella asteella ja korkea asteella säilytetään maksuttomana

arvoisa herra puhemies

valitettavasti on niin että nämä vaihtoehdot ovat osittain selvittämättä ja ylipäätään toimivien vaihtoehtojen löytäminen on hankalaa ja haasteellista

me pystymme varmasti toimittamaan sähköä ja luotettavan ympäristön täällä toimimiselle

kesäkuuta eli eilen valiokunnan lausumasta erittäin negatiiviseen sävyyn ja lainaan heidän tiedotettaan tässä

samok on pettynyt sivistysvaliokunnan lausumaan jossa opiskelijoille halutaan tuoda lukukausimaksut takaoven kautta koulutusviennin esteiden purkamiseen vedoten

tämä on nyt sitä tulevaisuuteen katsomista ja siihen rakennemuutokseen reagoimista josta olemme niin paljon puhuneet ja jonka eteen pitää tehdä töitä jotta me saamme työtä ja verotuloja myös jatkossa

retorinen kikkailu koulutuksen viennin lainsäädännöllisten esteiden purkamisesta tarkoittaa käytännössä lukukausimaksujen käyttöönottamista

olen toki hallituksen esityksen takana mutta edellytän kyllä hallitukselta että asiaa seurataan hyvin tarkkaan ja katsotaan mitkä ovat ne vaihtoehdot mihin tämä johtaa ja kuinka hyvin ne asiat saadaan kentällä hoidettua

nostan täältä valiokunnan mietinnöstä ainoastaan yhden asian erityisesti ja se liittyy pitkän aasinsillan kautta sote lain valmisteluun jossa puhuttiin valmistelun avoimuudesta joka kansalaisia ja kuntalaisia huolestutti

uskon että poliisit isänmaallisina ihmisinä ymmärtävät nämä taloudelliset perusteet mutta talouskylki edellä kaikkia asioita ei voi hoitaa

tarvitsemme uusia vientialoja ja koulutusvienti on yksi erittäin lupaava mahdollisuus jonka siipiä ei pidä leikata vaan päinvastoin edistää kaikilla mahdollisilla tavoilla

arvoisa herra puhemies

haluaisin tässä yhden tarkentavan kysymyksen ministeri henrikssonille esittää

onko lain valmistelun aikana noussut viitteitä siitä että kaksoiskansalaisuuden omaavia henkilöitä hakeutuisi suomen puolustusvoimiin varusmiespalvelukseen epäilyttävillä motiiveilla siis tavoitteenaan saada erikoiskoulutusta jota he voivat käyttää toisessa kotimaassaan rikolliseen toimintaan

perustuslakivaliokunta on useaan otteeseen muistuttanut tarpeesta siirtyä järjestelmään joka rajoittaa sananvapautta nykyistä vähemmän

haluaisin tähän asiaan nimenomaan kiinnittää huomiota että jatkossa ovat ne muutokset mitä tahansa tämä meille tärkeä sananvapaus säilyy ja itse asiassa sen pitää myös parantua

yleisradion on myös jatkossa huolehdittava siitä että suomalaisille läheiset ja rakkaat seuratut lajit eivät pakene maksukanaville vaan ovat kaikkien suomalaisten saatavilla

sille että rajoitettaisiin vielä sitä ylärajaa ja sitä mahdollisuutta miten kukin haluaa omia rahoja käyttää en näe perusteita

ihmisoikeudet perustuvat ajatukseen että on olemassa universaaleja ja luovuttamattomia oikeuksia joiden loukkaamista ei voi koskaan hyväksyä

nämä oikeudet kuuluvat yhtäläisesti kaikille eikä niitä minkään kulttuurisen uskonnollisen tai poliittisen syyn varjolla saa jättää huomiotta

arvoisa herra puhemies

suomi toimii ihmisoikeuksien puolesta lukuisilla kansainvälisillä areenoilla

ennustamiseen liittyy aina epävarmuutta ja tarkastelukulman pidentyessä tarkkuus vähenee entisestään

meille luontevin väylä kansainväliseen vaikuttamiseen on euroopan unioni mutta myös niin ikään yk etyj ja rauhankumppanuuden kautta myös nato ovat suomelle tärkeitä toimintakenttiä

osa siirtyi kesken vaalikautta sivuun vasemmistoliiton ja vihreiden jättäessä hallituksen osa siirtyi täysin muihin tehtäviin eduskunnan ulkopuolelle ja osa puolueista kierrätti ministereitään parin vuoden jälkeen

ihmisoikeuksien perusta on oikeudessa elämään ja fyysiseen koskemattomuuteen joiden loukkaamisesta joutuvat globaalisti kärsimään erityisesti naiset

arvoisa puhemies

arvostamani opetusalan hyvin tunteva kansanedustaja gustafsson muistutti pelisäännöistä ja pelisäännöt ovat selvät

kyllä kansalaisten on voitava luottaa että äänestyskopissa annettu viesti välittyy perille juuri sillä tavalla kuin on ajateltu ja numerot on maailmaan keksitty juuri sen takia että ne välittävät eksaktia tietoa eteenpäin

tarkoitukseni ei ollut moittia ministeri viitasta

lähtökohtana pitäisi olla että ministeriksi valittu henkilö hoitaisi tehtäviään neljä vuotta joka sekin on sangen lyhyt aika

vieraiden kulttuurien suvaitseminen ei ole peruste katsoa läpi sormien tyttölasten silpomista alaikäisten naittamista tai pedofiliaa

toinen asia josta tämä ongelma johtuu on se että todellakin meillä koulussa lapsille opetetaan numerot niin kuin opetetaan ja näkisin että ministeriössä olisi syytä tarkastella opetussuunnitelmaa uudestaan siitä näkökulmasta voidaanko tämä epäjohdonmukaisuus epätarkkuus opetussuunnitelmassa poistaa ja mahdollisesti seiskaan lisätä se väliviiva uudestaan takaisin

hallitsematon muuttoliike ylikansalliset ääriliikkeet ja hajoavat valtiot tarkoittavat terrorismia ihmiskauppaa ja muita ei toivottavia ilmiöitä

se on suomalaisten opiskelijoiden voitto

tulevan hallituksen lähtökohta on parempi

viimeaikaiset tapahtumat ukrainassa osoittavat että sotilaallisella voimankäytöllä uhkaaminen ja myös sotilaalliset aggressiot ovat todellisuutta myös euroopassa

ihmisoikeuksien etenemisen kannalta keskeistä on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja ihmisten tietoisuutta omista luovuttamattomista oikeuksistaan